on tajuttu tämä perusasia että vaikka ikäluokat pienenevät niin tarpeet koulumaailmassa kasvavat ja siihen pitää reagoida

mutta tästä te toimistojen resursseista haluaisin vielä sen verran sanoa että on tietysti niin että koska työttömyyden kasvu on ollut varsin nopea ja voi sanoa myöskin ennustamaton niin siitä on tietysti seurannut se että on tullut yhtäkkiä kova työpaine niihin te toimistoihin

siihen kyllä luotan

ja jos sieltä saa vastauksen että ei ole kiellettyä niin jos sen jälkeen vielä oikeuspäätös on muunlainen niin tässä mietinnössä selvästi sanotaan että silloin tasa arvovaltuutetun lausunto vie pohjan pois siltä että olisi mitään hyvitysseuraamusta

ihan sillä tavalla varsin lyhyesti haluaisin todeta sen että mielestäni tästä kriisistä jossa nyt olemme tai ainakin sen uhan alla ei voi vetää sellaista johtopäätöstä että euron muodostaminen olisi ollut väärä liike ei myöskään sellaista johtopäätöstä että suomen liittyminen euroon olisi ollut väärä liike

olen myös itse allekirjoittanut tämän aloitteen ja pidän kyllä hyvänä sitä että edustaja nurminen mykkänen ja keitä kaikkia muita eri puolueista tässä on ollut mukana ovat nostaneet tämän asian esille

varmasti täytyy seurata sitä tilanteen kehitystä ja jos työttömyys edelleen tulee pahenemaan kuten tulee todennäköisesti ensi vuonna niin tähän asiaan pitää jatkossakin kiinnittää huomiota että niitä henkilöresursseja siihen tulee

mitä tähän huoltosuhteeseen tulee niin se on tärkeää että huoltosuhde paranee ja sen takia esimerkiksi me kannatamme hyvin voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa toki tällä hetkellä lähinnä niille aloille joilla meillä on työvoimapulaa

mutta kuitenkin koska saattaa olla niin että sellaiset tahot jotka esimerkiksi satunnaisesti järjestävät erilaisia tapahtumia tai hinnoittelevat satunnaisesti eri tavalla miehille ja naisille tar joamiaan palveluita eivät välttämättä ole tietoisia tästä lainsäädännöstä niin myöskin teon tahallisuuden aste on aivan olennainen siinä kun vedotaan tai sitä voi olla hyvitystä määritellään

toki ymmärrän myös niitä puheenvuoroja joita täällä aiemmin keskustelussa oli ja joissa korostettiin sitä että olisi hyvä edetä vapaaehtoista tietä

mutta en ymmärrä sitä vasemmistosta tulevaa logiikkaa alkuunkaan että sen takia että nyt työttömyys on kasvanut sinne pitäisi vakituiseen työsuhteeseen palkata lisää henkilökuntaa koska jos näin ajattelisi niin silloin ajattelisi niin että työttömyys tulee jäämään sille tasolle pysyvästi

mutta kyllä rehellisyyden nimissä on sanottava että kyllä tämän turvapaikkapolitiikan kautta kestää aika pitkään ennen kuin huoltosuhde lähtee paranemaan kyllä alkuvaiheessa vaikutus on ihan päinvastainen

tiedän kyllä että esimerkiksi monet kaupat ovat siihen olleet jo valmiita esimerkiksi omassa kotikunnassani joka on myöskin edustaja nurmisen kotikunta tietääkseni kaikki kauppaliikkeet ovat olleet valmiita siihen että lahjoittavat hyväntekeväisyyteen niitä ruokia jotka eivät kaupaksi mene ja joilla on sitten pystytty auttamaan niitä ihmisiä jotka ovat ruoka avun tarpeessa

mutta olen siitä samaa mieltä mitä edustaja lohi täällä sanoi ja mihin tuppurainenkin viittasi että silloin kun pystyy itse itsensä täällä elättämään ja perheensä elättämään niin silloin pitää olla oikeus saada se perheenyhdistäminen

siellä oli sellaisia valtioita joilla oli lähes tuplasti se määrä velkaa kuin mikä oli tämä kriteeri ja lyhennys oli aivan marginaalinen suhteessa kokonaisvelkamäärään

lähtökohtaisesti valiokunta lähti siitä että mahdollisimman monissa tapauksissa pyrittäisiin sellaiseen ratkaisuun että ei olisi mitään perusteita ylipäätään tätä hyvitystä hakea

tietääkseni onkin niin että tässä tulorajassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi todelliset asumiskustannukset jotka esimerkiksi maaseudulla saattavat olla merkittävästi pienemmät kuin pääkaupunkiseudulla tai isoissa kaupungeissa

mutta näen kyllä sen ja sen vuoksi halusin itsekin tämän allekirjoittaa että tämä on sellainen niin kuin tahdonilmaisu siitä että tässä asiassa otetaan vieläkin vahvempi ote

eli siinä yhteydessä otettiin siis mukaan sellaisia valtioita jotka eivät kuuluisi euro alueelle jos olisi katsottu puhtaasti taloudellisin kriteerein

ja nyt on varmaan viisasta että valiokunta sitten perusteellisesti tästä asiasta kuulee ja miettii mikä voisi olla sitten se toimivin ratkaisu tämän asian edistämiseksi

valiokunta pyrki tällä varsin yksityiskohtaisella ja varsin selkeällä mietinnöllä myöskin ohjaamaan sitä tulkintakäytäntöä jota tasa arvovaltuutettu sitten myöhemmin tästä asiasta käytännössä soveltaa

toinen virhe on se johon useassa puheenvuorossa on jo viitattu että tästä vakaus ja kasvu sopimuksesta lähdettiin liukenemaan suurten valtioiden voimin heti kun niiden osalta tilanne näytti siltä että lyhyellä aikavälillä sen noudattaminen olisi aiheuttanut ongelmia

edustaja tiilikainen otti täällä esille teeman tulevaisuutta tehdään tänään

mutta arvoisa puhemies lopuksi haluan oikeastaan palata siihen mistä lähdin kysymykseen siitä edistääkö tämä direktiivi ja sen käytäntöönpano suomessa tasa arvoa vai ei

tässä suhteessa on erittäin positiivista se että saksa on nyt herännyt siihen että näitä kriteereitä ruvetaan ihan oikeasti noudattamaan ja osaltaan vie tätä asiaa eteenpäin

arvoisa puhemies

täällä on käyty varsin pitkä keskustelu jätevesiasetuksesta ja lähinnä muutamia yksittäisiä huomioita

kun pääministeri puhui siitä että tuottavuutta pitää lisätä ja se on kaikkein olennaisin asia tämän talouskasvun aikaansaamiseksi niin toki sen ohella kuten mainittiin tarvitaan myöskin työllisyyttä

totta kai myöskin suomen edun mukaista pienenä valtiona on ehdottomasti se kun tässä rahaliitossa ollaan että tiukasti näistä kriteereistä pidetään kiinni vaikka se tarkoittaakin sitä että kansallisella tasolla joudutaan tekemään kovia päätöksiä

ensimmäinen on se että varmaan nyt viimeistään on kaikille selvää että jätevesiasetusta alkuperäisessä muodossaan ei olisi koskaan pitänyt säätää

tähän on kyllä äärimmäisen vaikea vastata

eli kyllä tässä kyse on sellaisesta muutoksesta joka ei ole tasa arvon edistämisessä mitään ydinaluetta

se menee kyllä edellisen hallituksen piikkiin kuten muun muassa valtiosihteeri sailas on varsin hyvin kuvannut sitä prosessia

aivan aluksi on pakko sanoa muutama sana tästä ahtaajien työtaistelusta vaikka se ei millään tavalla liity tähän lakialoitteeseen koska näyttää olevan että tämä keskustelu on viety sinne

aivan varmasti tulevaisuuden hyvinvoinnin aloittamisessa tarvitaan enemmän työtä eikä vähemmän työtä entistä useampi töissä entistä pidempään ja myöskin entistä enemmän

toinen virhe oli se että liian pitkään odotettiin kun näitä lievennyksiä lähdettiin hakemaan

on myöskin niin että näkisin kyllä järkevänä että kun euroopan unionissa näitä direktiivejä laaditaan niin ennen kuin direktiivejä laaditaan otettaisiin tosiasiallisesti selvää mikä missäkin maassa on todellinen esimerkiksi tässä asiassa tasa arvotilanne ja niillä mailla jotka ovat velvoitteensa hyvin täyttäneet olisi mahdollisuus kansallisesti poiketa näistä säännöksistä koska ymmärrän sen että niin tämä direktiivi kuin monet vastaavanlaiset on tehty nimenomaan niitä maita varten joissa ei näitä asioita ole ollenkaan käytäntöön laitettu joten tässä vähän lopputuloksena on se että meille tulee sellaista lainsäädäntöä jonka osalta on hyvin kyseenalaista edistääkö se tasa arvoa ja sen vuoksi myöskin valiokunta harkitsi tätä asiaa varsin pitkään mutta olimme puun ja kuoren välissä sen suhteen että tämä asia oli eteenpäin vietävä

kolmas asia joka on huomattavasti parempi on se että kun tämä asia sitten loppujen lopuksi eduskuntaan tuli sen jälkeen täältä löytyi järkeä sillä tavalla että ympäristövaliokunta ja perustuslakivaliokunta veivät tätä asiaa oikeaan suuntaan

me olemme turvallinen maa tällä hetkellä mutta ongelmia saattaa olla edessä ja siinä kohtaa meidän pitää huolehtia ennen kaikkea osallistavasta sosiaaliturvasta ja myöskin kotoutumisen onnistumisesta jotta me emme ajautuisi sellaiseen tilanteeseen mitä on tapahtunut paitsi pariisissa ja lontoossa myöskin tukholmassa ja göteborgissa

kyseessä on lakialoite kerjäämisen sääntelystä

mutta kuitenkin se että työsuojeluviranomaisten määrää lisättäisiin merkittävästi ei tätä kyllä valitettavasti ratkaise tämä ongelma on sen verran mittava vaan kyllä siellä tilaajan selvitysvastuun puolella pitää olla se vastuu niin että vastuu on koko ketjusta

sitten ed

mitä tähän eun budjettiratkaisuun tulee niin kyllä maatalouden ja maaseudun osalta täytyy olla varsin tyytyväinen

minun lisäkseni aloitteessa ovat olleet alusta asti mukana ja osaltaan nimiä keräämässä reijo tossavainen kari rajamäki ja antti rantakangas

tässä jo kertasinkin niitä periaatteita lyhyesti debatissa mitkä olivat meille silloin tärkeitä kun tästä samasta pöntöstä ryhmäpuheenvuoroa käytin

on aika harvinaista että mtkn puheenjohtaja kehuu sitä ratkaisua joka on saatu aikaan

tämä on tullut ruotsin sosialidemokraateilta joiden veljespuolueen edustajia täällä on runsaasti paikalla

se on aikamoinen tunnustus meidän neuvottelijoille ja se antaa edellytykset myös sille että kannattavaa maataloutta voidaan läpi maan harjoittaa myös jatkossa

tämä on aivan yksi yhteen ruotsissa toimivan lainsäädännön kanssa paitsi että siinä on kevennetty versio

mutta haluan kuitenkin sitä edelleen korostaa että aivan avainasiahan tässä on se että kansalaisille koituvat kustannukset ovat järkevässä suhteessa saavutettuun ympäristöhyötyyn

tämän työllisyystilanteen ja ratkaisun osalta haluan sanoa sen että kyllä ihan avainasia on nyt se että vientiteollisuuteen saadaan lisää vauhtia

liian moni hankki liian kalliita laitteita tilanteeseensa nähden ja lisäksi sellaisia laitteita jotka eivät täyttäneet voimassa olevia puhdistusvaatimuksia

tämä asia on kyllä nyt työmarkkinajärjestöissä myös tajuttava ja pystyttävä löytämään hyvin pian niitä ratkaisuja että tämä kilpailukyky palautetaan koska se on avain sille että turvataan niitä jo olevia teollisuuden työpaikkoja ja voidaan luoda myös uusia sen ohella että panostetaan kasvualoille

tämä jättää sellaiset ulkopuolelle

siitä tässä on kyse

kerjäämiseen liittyy myös oheisrikollisuuden vaara

toinen kohta on se että yksittäisten kotitalouksien kannalta on hyvin tärkeää tietää se mikä on heidän kiinteistönsä todellinen ympäristökuormitus mikä on sen sijainti

kaikki niistä eivät ole eikä varmaan enemmistökään kerjäläisten tekemiä mutta kerjäläisiin ja siihen yhteyteen liittyy kiistatta myöskin rikollisuutta ainakin pienimuotoista rikollisuutta

se oli se keskeinen kriteeri ja toisaalta se että komission taholta oli selvästi vaadittu sitä että tämän summan on oltava sen verran korkea että se toimii ennakkovaroituksena tällaisen toiminnan harjoittamiselle jota tässä nimenomaan halutaan estää

arvoisa puhemies

viitanen ei ole tainnut kovin hyvin tutustua näiden mainitsemiensa minihallitusneuvottelujen tuloksiin

laissa ehdotetaan säädettäväksi euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä linja autoliikennettä koskevan asetuksen sekä liikenteenharjoittaja asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta

väitän että aika moni ymmärtää sen että jos ollaan pohjavesialueella tai sellaisella alueella joka on välittömästi vesistön läheisyydessä nämä kriteerit voivat olla tiukemmat kuin ne ovat muualla

karhuvaara mainitsi lähes kaksi vuotta kaksikantainen työrauhavelvoitetyöryhmä joka ei ole kuitenkaan saanut mitään edistystä aikaan

jos aloitetaan tästä hetemäen työryhmästä niin nimenomaan on todettu niin että mitään merkittäviä muutoksia verotukseen ei tulla tekemään tämän uuden hallituksen toiminta aikana

tämä tuleekin huomioida

eli se hetemäen keskustelu liittyy aivan eri asiaan kuin se mihin nämä minihallitusneuvottelut liittyivät

lupaviranomaisen olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset

jos me ajattelemme senkin vaikutuksia tämmöisen laittoman lakon vaikutus ei heijastu pelkästään niihin henkilöihin jotka suorittavat sitä työtehtävää joka on nyt varsinaisesti lakon piirissä vaan se vaikutti myöskin finnairiin yhtiönä ja kaikkiin muihinkin työntekijäryhmiin jotka finnairissa ovat

useissa euroopan maissa kerjäämistä on alueellisesti rajoitettu tai se on jopa kokonaan kielletty

sen jälkeen lupaviranomaisen olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi

hallituksen tavoitteena on varmistaa koulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle

esimerkiksi isossa britanniassa kerjääminen on kokonaan kiellettyä julkisilla paikoilla ja tanskassa ulkomaista kerjääjää voi odottaa jopa viiden vuoden mittainen porttikielto tanskaan

tämähän käytännössä tarkoittaa paitsi sitä että ammatillisen koulutuksen paikkoja lisätään niitä on nyt jo lisätty moneen kertaan tämän hallituksen aikana myös sitä että tullaan panostamaan työpajatoimintaan koska kaikilla ei ole edellytyksiä siirtyä suoraan toisen asteen koulutukseen

arvoisa puhemies

kaikkein tärkeintä ja parasta olisi se että mahdollisimman moni pääsisi kunnallisten siirtoviemärijärjestelmien piiriin

valiokunta yhtyy tähän hallituksen esitykseen yksimielisesti

myöskin norjassa on käyty varsin perusteellista keskustelua kerjäämisen rajoittamisesta ja siellä on ollut esillä malli jossa kerjäläisten tulee rekisteröityä jotta voivat harjoittaa kerjäämistä

jo huoltovarmuuden kannaltakin on välttämätöntä että kotimainen perheviljelmiin perustuva maatalous suomessa jatkossakin on kannattavaa

niiden kiinteistöjen osalta jotka ovat lähivuosina pääsemässä kunnallisten järjestelmien piiriin on ilman muuta selvää että niiden tulee saada vapautus koska ei voida olettaa että pitää näitä kaksia päällekkäisiä järjestelmiä maksaa ja rakentaa

kun me olemme tässä kilpaillussa maailmantaloudessa jos meillä on tämmöisiä täysin ennustamattomia häiriöitä työmarkkinoilla ne voivat vaikuttaa monella tavalla ennen kaikkea loppuviimeksi suomalaisen työntekijän ja suomen kansalaisen haitaksi

päälle muutama chisu

ja on tehnyt tänne muutaman teknisluontoisen muutoksen joista oikeastaan mainitsen vain yhden koska se tuli myöskin perustuslakivaliokunnasta

viime kädessä kyse on siitä että koko meidän tuotantoketjumme pitäisi olla sellainen että siinä kaikki osa alueet myös viljelijät pärjäävät

kun täällä jo aiemmin mainittiin siitä että me olemme euroopan unionin tasoisilla markkinoilla joka monessa mielessä pitää paikkansa niin silloin meidän tietysti on myös katsottava niitä tuotantokustannuksia

on itsestäänselvää että aselakia muuttamalla voidaan vain osittain vaikuttaa siihen että tämmöisiltä tragedioilta jatkossa vältyttäisiin

jos otetaan muita esimerkkejä niin sitten on tämä toimihenkilöunionin tilanne jossa se kahden kuukauden aikana tuomittiin yksitoista kertaa työtuomioistuimessa laittomasta työtaistelusta

hyvin pitkälti voi yhtyä tähän sivistysvaliokunnan tekemään mietintöön

siinä suhteessa uskon että tässä se mitä ympäristövaliokunta on nyt tästä asiasta sanonut on vienyt tätä eteenpäin

kun täällä puhutaan että liikenteenharjoittajan vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden palauttamista varten välttämättömät tiedot rikosrekisteristä sakkorekisteristä ajoneuvoliikennerekisteristä ulosottorekisteristä liike toimintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä on oltava elyllä käytössä niin tämä muutettiin siis sillä tavalla että kun alkuperäisessä oli esitys tarpeelliset tiedot niin koska kyse on toiselta viranomaiselta saatavasta tiedonsaantioikeudesta niin perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan sen piti olla välttämättömät tiedot ja tämä muutos on

koulutuksen työelämälähtöisyys on erittäin tärkeä asia myöskin alueellinen vaikuttavuus kuten edellisessä puheenvuorossani kävi ilmi ne ovat menneet tässä eteenpäin

norjan laki sallii myös alueellisen kerjäämisen kiellon ja parasta aikaa siellä keskustellaan siitä että kunnat voisivat omalla alueellaan kieltää kerjäämisen joissakin kaupunginosissa tai koko kunnan alueella mikä voisi olla hyvin toimiva tapa myös suomessa

siinä suhteessa on ihan järkevää edellyttää että suomessa esimerkiksi julkiselle puolelle ostettavilta tuotteilta vaaditaan sellaiset vaatimukset jotka suomessa ovat myöskin tuotannossa käytössä

arvoisa puhemies

aivan lopuksi ikään kuin yhteenvetona sille mitä olen sanonut ja miten tämä koko prosessi on mielestäni mennyt tässä on ollut sellainen esimerkki ensimmäistä kertaa ehkä että me olemme nyt ymmärtäneet että jossain tulee myöskin se raja että ihan mitä tahansa ei voida ympäristönsuojelun nimissäkään kansalaisilta vaatia vaan vaatimusten pitää olla kohtuudessa siihen nähden mitä hyötyä saavutetaan ja mitä se ihmisille maksaa

myöskin täällä on puhuttu opiskelijoiden liikuntapalveluista terveyspalvelujen järjestämisestä josta voisi ehkä todeta että tampereella tämä on onnistuttu järjestämään erittäin hyvin ilman ythsääkin mutta jos se ei muualla onnistu niin ei minulla mitään sitä vastaan ole vaikka sellaistakin pilottia viedään eteenpäin

eihän meillä mikään muu järjestelmä toimi sillä tavalla että jos on tuomittu laittomaksi sen jälkeen voi jatkaa entiseen malliin

ei ole oikein jos on kohtuuton kilpailuetu sille joka tuo tavaroita muualta koska suomalainen tuotanto on eettisesti kestävää ja myöskin eläinten hyvinvoinnista huolehditaan

täällä on aika paljon puhuttu tästä viranomaisten tiedonvaihdosta keskenään ja minä kyllä ihmettelen sitä miten siinä voidaan ylipäätään nähdä jotain uhkakuvia

kaiken lisäksi toimihenkilöunionin puheenjohtaja itse ilmoitti että he tietävät että tämä lakko on laiton mutta heidän mielestään laki on väärä

on hyvin tärkeää että kerjäämistä voidaan rajoittaa kuten sanoin joko koko kunnassa tai esimerkiksi kaupunkien keskustoissa matkailukohteissa ja kesätapahtumissa

siitä tässä asiassa on kyse

voi olla näinkin mutta on se kyllä todella marginaalinen juttu jos verrataan siihen mitä hyötyjä saadaan sillä että tieto kulkee ilman esteitä eri viranomaisten kesken

yleiskeskusteluun päätynyttä ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotus on tehty

tämä periaate on tärkeä pitää mielessä paitsi taloudellisista syistä myös siitä syystä että ympäristönsuojelun mielekkyys kansalaisten keskuudessa kärsii aikamoisen vahingon jos sen tyyppistä lainsäädäntöä tuodaan tänne ja asetuksia tehdään jotka ovat täysin maalaisjärjen vastaisia

siitä pääsenkin itse varsinaiseen aiheeseen jonka halusin tässä nostaa esille